toinen kysymys koskee rakennusalaa

siellä työnantaja ja työntekijäjärjestöt yhdessä halusivat että sinne voisi tulla harjoittelija harjoittelemaan mutta työsopimuslaki ei sitä mahdollista

kyllä tässä kuntalaisten palveluiden puolesta ollaan

täytyy sanoa että siellä ne yhdistymiset jotka lähtivät aikoinaan liikkeelle paras hankkeen kautta ja vauhdittamina on tehty hyvin laajalla yhteisymmärryksellä lukuun ottamatta tätä viimeistä jossa kiikoisten liitoksessa keskustalaiset kyllä parhaansa tekivät sen estämiseksi mutta onneksi eivät eivät voineet eivät he eivät siihen kyenneet vaan järki voitti siinäkin ratkaisussa

kuntajohtajia ei todellakaan ole tungokseen asti päinvastoin uusi kaupunginjohtaja on jo rekrytoitu kun edelliset ovat siirtyneet muihin tehtäviin vapaaehtoisesti tai jääneet eläkkeelle

organisaatio on todella paljon keventynyt suhteessa siihen mitä se oli näillä viidellä kunnalla yhteensä aikoinaan ja monta asiaa on jo opittu katsomaan sitä aluetta yhtenäisenä eikä enää tuijoteta niihin vanhoihin kuntarajoihin

toki siinä edelleen on oppimista mutta kyllä siinä loppuviimeksi kuntalainen on se voittaja

sen takia pidän erittäin tärkeänä että monissa paikoissa alkuennakkoluuloista huolimatta riittäisi rohkeus siihen että ollaan valmiita uudistamaan tätä kuntarakennetta

myöskin hallituksen osalta on todettava että on tärkeää että rohkeus riittää näissä asioissa vaikka siinä matkan varrella tulee tietysti kuhmujakin

vahva peruskunta on hyvä tavoitetila ja on myöskin hyvä että sitä kohti edetään kuntavetoisesti jotta kuntatasolla voidaan sitten katsoa ne luontevat kumppanit ja löydetään ratkaisut

olen hieman ihmetellyt tässä keskustelussa sitä varsinkin tämän keskustelun alkupuolella että erityisesti keskustan ryhmästä tuotiin sellaista viestiä että mitä hajanaisempi kuntarakenne sen paremmat palvelut

näen nimenomaan niin että erityisesti maaseudulta päin katsottuna pienestä kaupungista päin katsottuna mistä itsekin tulen kyllä yhdistämällä voimat voidaan varmasti taata paremmat palvelut

sastamalassa on tehty jo kolme kuntaliitosta

jos ajatellaan että on yhdistetty kaikkineen viisi kuntaa ja jos ajatellaan että me ne kaikki palvelut toteuttaisimme viidessä eri yksikössä osa tehtiin kyllä toki kuntayhtymissä mikä tarkoitti sitä että viiden kunnan edustajat keskenään neuvottelivat aina mikä kulloinkin on parasta ja jokainen katsoi vain ja ainoastaan omaa näkökulmaansa niin kyllä sillä että me nyt pystymme tekemään yhdessä kun me tosiasiassa elämme sillä samalla alueella huomattavia etuja ja säästöjä on jo saavutettu

ei myöskään pidä verrata aina sitä mitä oli ennen kuntaliitosta mitä on kuntaliitoksen jälkeen koska sellainen harhakuva että jos pieni kunta olisi itsenäisenä jatkanut niin kaikki palvelut olisivat myöskin säilyneet ennallaan ei valitettavasti pidä paikkaansa koska myöskin taloudellinen tilanne on aivan olennaisesti muuttunut ja sen lisäksi monessa pienessä kunnassa ei kaikissa mutta monessa väestörakenne on myöskin sellainen että se aiheuttaa omat haasteensa

koska itse tulen sieltä maaseutukunnasta niin paremmin tunnen sen puolen ja korostan kyllä siellä sitä että tehokkuutta palvelutuotantoon tarvitaan jotta pystytään ne välttämättömät peruspalvelut myös tulevaisuudessa ikääntyvälle väestölle ennen kaikkea ja totta kai myös lapsille ja nuorille asianmukaiset palvelut turvaamaan

täällä edustaja taimela piti debatin loppuvaiheessa erittäin hyvän puheenvuoron jossa hän toi esille sen että eihän tämä henkilöstön irtisanomissuoja voi mitenkään niissä tapauksissa että tehdään useita liitoksia peräkkäin aina taata viittä vuotta eteenpäin

jos mä en oo vielä esimerkin näin on niin esimerkiksi salon tyyppisellä paikkakunnalla mistä tiedän hänen tulevan sitä keskijohtoa on kymmenittäin jos ei sadoittain sellaisia henkilöitä ainakin salon kaupunginjohtajan mukaan joita ilmankin he tulisivat toimeen

ja sitten jos ajatellaan kokonaan yhteiskunnallisesti niin olisi tietysti tärkeätä että me voimme tehdä erilaisia paketteja auttaa työikäisiä työkykyisiä henkilöitä löytämään uusia töitä

missään nimessä ei pidä aiheuttaa lisää työttömyyttä mutta tämäntyyppinen irtisanomissuoja mikä kuntaväelle on tässä luotu on aivan poikkeuksellinen verrattuna mihin tahansa muuhun alaan

ja jos se vielä jokaisen liiton jälkeen aina jatkuu ja jatkuu vastaavana niin se on ihan kohtuuton tilanne ja toivoisin siihen asiaan kyllä muutosta vaikka täytyykin sanoa että sastamalan kokemuksen perusteella me olemme sen verran pieni alue vielä näiden liitostenkin jälkeen meille tämä ei ole ollut mikään iso kysymys

arvoisa puhemies

on totta että nämä erot ovat valitettavan suuria eri paikkakuntien välillä ja tässä on syytä saada parannusta aikaan

oma mielipiteeni on että ehdottomasti pitää määrätä ja pitää määrätä jo silloin kun se vielä jollekin kelpaa jotta ei käy niin että sitä ei enää kukaan halua

on tietysti niin että yliopistoilla tulee olla itsenäisesti oikeus määritellä mitä siltaopintoja pitää suorittaa jotta ammattikorkeakouluopiskelija voi siellä jatkaa

mutta todella toivon että siinä katsotaan sen ammattikorkeakouluopiskelijan oikeaa osaamista eikä sitä tehdä tietoisesti vaikeaksi kuten se aikoinaan on tehty

vaikka se itse olisi halunnut jo liittyä pitkän aikaa mihin tahansa naapuriin niin sille ei ole löytynyt enää ottajaa koska talous on ollut sellaisessa kunnossa että edes naapurien kantokyky ei ole siitä huolehtimiseen auttanut

silloin kun itse olin ammattikorkeakoulun opettajana niin valtaosa niistä opiskelijoista jotka valmistuivat meidän oppilaitoksestamme ja halusivat jatkaa menivät ulkomaille jatkamaan koska se mitä yliopistosta korvattiin niitä opintoja oli kerta kaikkiaan niin vähän että se ei ollenkaan motivoinut

avainydinhän tässä pakkoliitosasiassa sellaisen kriisikunnan osalta on se että riippumatta siitä missä ihminen asuu on palvelut voitava taata eikä ihmisen pidä muuttaa vaan silloin kunta pitää yhdistää

mutta pidän kyllä tärkeänä että uudistusta jatkettaisiin niin että se tulisi nimenomaan ammattikorkeakoulun puolella myöskin perustutkintoihin koska meillä on ollut ongelmia muutamien ammattikorkeakoulujen kanssa jotka ovat selvästi täyttäneet oppilaskiintiöitään sillä että on rekrytoitu ulkomailta

on ihan hyvä että rekrytoidaan ulkomailta silloin kun se tehdään kontrolloidusti markkinoidaan ja tehdään asia tosissaan mutta ei niin että vain täytetään avoimia paikkoja

eli sen vuoksi kun täällä on puhuttu siitä että pitää kriittisesti arvioida lukukausimaksuja pitää kriittisesti arvioida myöskin maksuttomuuden vaikutuksia

arvoisa puhemies

kysymys on laivaväen lääkärintarkastuksista joiden tarkoituksena on edistää merenkulun turvallisuutta

laivaväkeen kuuluvalle henkilölle tehtävällä lääkärintarkastuksella varmistettaisiin henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella työskentelyyn ja se koskettaisi suomalaisella aluksella työskentelevää laivaväkeä

ulkopuolelle jäisivät kuitenkin ne alustyypit joissa ei pääasiallisesti kuljeteta matkustajia eikä rahtia

tällä halutaan varmistaa se että kaikki merellä säännöllisesti työtä tekevät henkilöt on lääkäri tarkastanut ja että heidän työkuntonsa vastaa niitä olosuhteita jotka laivaolosuhteissa ovat varsin fyysistä ja henkistä terveyttä vaativia

valiokunta oli yksimielinen tätä asiaa käsitellessään ja piti erittäin hyvänä sitä että laivatyöhön soveltuvan terveydentilan vaatimus ulotetaan koskemaan kaikkia laivoilla työskenteleviä henkilöitä yleiskeskusteluun päätynyttä yrittää tuhota sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy uuden sisällön mietinnön mukaisena vaatinut uusi ensimmäinen käsitteluun ei

ensimmäiseen käsittelyyn ensi ilta kymmenesosia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän asian käsittelyn yhteydessä jossa valiokunta myöskin oli yksimielinen kiinnitettiin kuitenkin huomiota koko tilaajavastuulainsäädäntöön

aivan aluksi on sanottava että tässä on kyse erittäin positiivisesta uudistuksesta joka on toki väliaikainen vuoden kestävä mutta vastaa tähän akuuttiin tilanteeseen ja ennen kaikkea mahdollistaa sen että teollisuudessa voidaan käyttää lyhennettyä työviikkoa myöskin niin että lomautetaan vain päiväksi koska me tiedämme että jos lomautamme viikoksi tai pidemmiksi ajoiksi se lisää syrjäytymisen vaaraa ja sitä että paluu työelämään ei välttämättä ole niin helppoa

luen tästä sen sanatarkasti mitä valiokunta sanoi

valiokunnan mielestä laiminlyöntimaksun sekä muiden sanktioiden suuruutta ja niiden vaikuttavuutta harmaan talouden torjunnassa sekä tilaajavastuulain muutostarpeita tulee edelleen tarkoin seurata ja lakia kehittää

tämä oli siis se valiokunnan tahto ja viesti hallituksen suljettua yleiskeskusteluun päätti yrittää toisen käsittelyn eduskunta hyväksyy maan sisällä miten

se myöskin parantaa peruspäivärahalla olevien asemaa tulotasosta riippumatta niin kuin täällä on jo moneen otteeseen puhuttu

mutta arvoisa puhemies muutama kommentti tähän itse keskusteluun mitä täällä nyt on viimeksi ollut

järvisen puheenvuoroa tästä tasa arvokysymyksestä

heti aluksi haluan sanoa että suomalaisen talouden ja työllisyyden näkökulmasta kun nyt vähitellen ollaan pääsemässä pikkaisen nousuun ja ovat esimerkiksi lomautukset huomattavasti vähentyneet ja myöskin uusien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut olisi kyllä hyvin kohtalokasta se jos kreikan kriisi eskaloituisi kaikkialle etelä eurooppaan

tämä leikkuri tässä on tulon perusteella ei sen perusteella onko kyse miehistä vai naisista

toinen asia

tällä hetkellä jos katsotaan lomautettujen määrää siellä aivan ylivoimainen enemmistö on miehiä ja suurin mahdollinen tasa arvo ongelma joka tästä taantumasta tällä hetkellä on tulossa on se että nuoria miehiä uhkaa syrjäytyä

vaikka sali onkin tyhjentynyt niin kun kyse on näin merkittävästä lakialoitteesta niin haluan tulla esittelemään sen tänne pönttöön asti

sen takia en näe tässä tilanteessa mitään muuta vaihtoehtoa kuin tukea hallituksen esitystä vaikka poliittis moraalisesti tietysti harmittaakin pelastaa sellaista valtiota joka on heikosti asioitaan hoitanut

on myöskin erittäin hyvä että tänne liikuntapuolelle on valtion taholta nyt hyvin rahoitusta koska tiedetään kuntien tilanne ja tiedetään ennen kaikkea se että yksityisen puolen rahoitus on tällä hetkellä vaikeampaa saada kuin aikaisemmin ja erityisesti syrjäytymisuhan alaisille nuorille on erittäin tärkeää että näitä harrastuksia on monipuolisesti tarjolla

tässä lakialoitteessa on kyse siitä että monika naiset liitto pääsisi vakituisesti valtionapua nauttivien järjestöjen joukkoon

palvelualoilla on ollut hyvin vähän lomautuksia vielä toistaiseksi osittain johtuen siitä että hallitus on tehnyt järkevää talouspolitiikkaa elvyttämällä ja lisäämällä ostovoimaa

arvoisa puhemies

kun tätä sitten miettii miten tämän asian voi selittää tavalliselle suomalaiselle niin itse näen sen asian niin että kreikka on rinnastettavissa ylivelkaantuneeseen kuluttajaan

tämä on se tilanne tällä hetkellä minkä vuoksi kun kyse on määräaikaisesta laista valiokunta ei nähnyt että tässä ylitetään kynnys tämän yhdenvertaisuuden näkökulmasta

mutta sieltä on kuitenkin kohtuutonta odottaa ihan välittömiä tuloksia koska on niin että se polku on pitkän tien päässä kun sieltä etsivästä nuorisotyöstä koulutuksen kautta mennään työelämään mutta on erittäin tärkeää että se pää on avattu ja tämä ongelma otettu vakavasti

mutta sen sijaan mikä on kirjattu myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnan lausumaehdotukseen ja tämä sama ajatus sisältyy myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuntoon on aivan välttämätöntä että jos tämä lomautusaalto siirtyy palvelusektorille sen jälkeen tehdään näitä toimenpiteitä

siinä käy juuri niin että niillä henkilöillä jotka taloutensa hoitavat ei ole rahoituslaitoksen kanssa vaikeuksia mutta niillä jotka eivät hoida ja ylivelkaantuvat vaikeuksia on ja siitä ei yleensä selviä sillä että rupeaa rahoituslaitosta haukkumaan vaan siitä selviää vain sillä että hoitaa oman taloutensa kuntoon

ensimmäisessä vaiheessa kun ylivelkaantuminen alkaa siinä käy sillä tavalla että enää ei saa rahoitusta muuta kuin niiltä jotka ottavat isoja riskejä ja vaativat korkeita korkoja

tämä järjestö on erityisesti tehnyt työtä lähisuhdeväkivaltaa ja kunniaväkivaltaa vastaan ja sillä on hyvin monipuolisia toimintoja eri puolilla suomea

sen jälkeen kun sekin vaihe on ohi ollaankin jo velkaneuvonnan ja velkajärjestelmien piirissä ja kreikka on tällä hetkellä tässä vaiheessa

sillä on muun muassa valtakunnallinen ympärivuorokautinen päivystävä puhelin monikulttuurinen voimavarakeskus turvakoti mona koti ja moninaisten talo

on itsestään selvää että kreikalta pitää vaatia merkittävää muutosta sen harjoittamaan politiikkaan jotta on toivoa siitä että saadaan myöskin sinne laitetut rahat takaisin ja se on ennen kaikkea edellytyksenä sille että tätä summaa ei kokonaan myönnetä jos kreikka ei täytä vaatimuksia vaan tämä prosessi voidaan myöskin keskeyttää

sen lisäksi että tämä moninaisten talo on erikoistunut auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajanaisia jotka ovat joutuneet lähisuhde tai kunniaväkivallan uhriksi se toimii myöskin monikulttuurisena matalan kynnyksen paikkana jossa naiset voivat järjestää tällaista ryhmä ja vertaistoimintaa opiskella suomen kieltä saada sellaista koulutusta myöskin joka auttaa heitä työllistymään

velkaongelmaa ei ole jos menot sovitetaan tulojen mukaan tai jos velkaa otetaan vain sellaisiin investointeihin joista on myöhemmin odotettavissa velan kustannuksia suurempia tuloja

työelämä ja tasa arvovaliokunta pyysi selvittämään onko mahdollista tehdä jotain niiden henkilöiden hyväksi jotka tässä muutoksessa oikeasti kärsivät eivät siis kärsi sillä tavalla että he eivät saa enempää vaan kärsivät sillä tavalla että heidän osaltaan tilanne huononee ja mitä pitäisi tehdä se

syömävelkaakin voidaan ottaa mutta jos sitä otetaan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi huonoina aikoina niin sitä on hyvinä aikoina maksettava takaisin kuten keynes jo meille aikoinaan opetti

rehulan puheenvuorossa vastaus kassoilta oli selkeästi että ei voida muuttaa

varmaan kun tämä on kolmikantaisesti yksimielisesti esitetty eteenpäin tänne eduskunnalle tietysti hallituksen kautta mutta kolmikantaisen valmistelun näkökulmasta tämä on ollut se syy siellä taustalla minkä vuoksi tätä asiaa alun perinkin on tässä muodossa esitetty kuin se on

pidän kuitenkin tärkeänä sitä että myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunta kiinnitti huomiota tähän kohtaan jotta jatkossa kun näitä asioita valmistellaan ennen kaikkea silloin kun tehdään pysyvää lainsäädäntöä on otettava huomioon ne vaikutukset kaikkiin mahdollisiin lomautusryhmiin eikä pelkästään niihin jotka on lomautettu joksikin tietyksi ajaksi

täällä on myös väitetty että nämä uudet järjestelyt eussa johtavat liittovaltiomaiseen brysselistä ohjattavaan budjettikuriin

sen jälkeen kun tämä aloite on jätetty nämä keskustelut ovat edelleen olleet käynnissä raha automaattiyhdistyksen suuntaan mutta jotta tämä todella merkittävä työ maahanmuuttajanaisten kotouttamiseksi lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi ja ennen kaikkea kunniaväkivallan kitkemiseksi saisi jatkua narsku on niin ydin on vetää on välttämätöntä se että monika naiset liitto tulee pääsemään pysyvän valtionavun piiriin

siinä mielessä tämä esitys ei ole ihan täysin ongelmaton mutta minusta tuntuu kohtuuttomalta että tämä keskustelu menee hyvin marginaaliseen ongelmaan verrattuna siihen mitä hyötyjä tällä esityksellä saadaan

jos oma pesä on kunnossa niin kukaan ei tule määräilemään mutta jos talous on ylivelkaantunut niin matokuuri tulee riippumatta siitä onko eussa emussa tai missä hyvänsä

se on tässä se kaiken avainasia että tämä pystyy vastaamaan teollisuuden tämän hetken akuuttiin tilanteeseen ja sen vuoksi tämä asia on menossa eteenpäin ja se hyväksytään ainoastaan vuodeksi koska kyse on nimenomaan määräaikaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen vastaamisesta

aikoinaan neuvostoliitto joutui samaan ralliin vaikka se ei ole koskaan kuulunut mihinkään näihin organisaatioihin mutta talous romahti siitä huolimatta siinäkin yhteisössä

eli kaiken a ja o on se että nämä talousasiat pidetään kunnossa eikä keinotekoisesti velkaantumalla pidetä yllä korkeampaa elintasoa kuin minkä maan kilpailukyky mahdollistaa

toivottavasti tästä opitaan se että arvostetaan niiden ihmisten työtä jotka hyvinvoinnin tekevät ja tässä en voi olla sanomatta eiliseen keskusteluun viitaten että ihmettelen kyllä sitä että vasemmistoliitosta ei löydy niitä henkilöitä yhtä lukuun ottamatta jotka tukevat ydinvoimaa tukevat sitä että suomalaista työtä ja teollista työtä täällä vielä jatketaan ja meidän hyvinvointia sitä kautta luodaan

jos ei hyvinvointia ole niin ei sitä voida myöskään jakaa

keskustelu on päättynyt tai puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja tämä asia näyttäytyä mätäsahovalli

ja edelleen väite keskustelua varten te vedätyksen kahdestoista sija voimistelusta ehdottaa että tämä asia lähetetään niin ikään työantajavaliokunta on keskustellut pennillä ei ole

keskustelu on päättynyt ja voi myös neuvoton sillä tämä asia lähetetään työelämä kitaravallin b

toivon myös että tästä kehysasiasta tullaan siellä käymään keskustelua mutta kun täällä oli aiemmin puhetta siitä mikä on oikea kansantaloustieteellinen paikka mihinkin niin kyllä minun on vaikea ymmärtää mikä on se kansantaloustieteellinen peruste että ylen asiat eivät ole kehyksissä

sitten vielä ihan lyhyesti parista muusta asiasta

tästä kilpailukykyasiasta minä toivoisin nyt että tutustutte suomen pankin aivan uunituoreeseen tutkimukseen siitä miten työajan pidentäminen parantaa suomen kilpailukykyä ja julkista taloutta eli toivon että tutustuu käsi ja tutkimukseen

ihan muilla keinoilla tämä asia ratkaistaan

se aito tahto oli selvittää voidaanko estää niin että kukaan ei häviä suhteessa siihen nykytilanteeseen

mutta sitten on aivan eri asia että lähdetään laajemmin korottamaan koko niiden lyhennettyä työviikkoa tekevien työttömyysturvaa laajemmassa mittakaavassa

se on sitten heidän päätöksensä ollut että he ovat näin vastanneet ja se on varmaan ollut myöskin taustalla siihen mitä kolmikannasta on hallituksen kautta tänne esitetty

mutta olennaista on ja sanon sen vielä kerran että on tämä seuranta ja mahdollinen reagointi jos tilanne muuttuu niin että nämä lomautukset leviävät myöskin naisvaltaisille palvelualoille

arvoisa puhemies

käytän tämän aikani lähinnä työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön esittelyyn mutta ennen sitä pari lyhyttä kommenttia

ensimmäinen on se että en pidä ylipäätään viisaana sitä järjestelmää millä näistä ydinvoimaluvista täällä päätetään

minusta pitäisi toimia vain sillä tavalla että yhteiskunta määrittelee ne kriteerit jotka pitää täyttää jotta voi luvan saada ja sen jälkeen sitten myöntää luvan kaikille niille hakijoille jotka täyttävät kriteerit ja sitten markkinoiden kautta selviää mitkä hankkeet tosiasiassa lähtevät liikkeelle

tässä viittaan maa ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon siitä että jos tuulivoimaan panostetaan niin mittavasti kuin on suunniteltu ambrosius tuleva maapallosta nimi taas osoiteltu niin se edellyttää ilman muuta lisää kotimaista vesivoimarakentamista

arvoisa puhemies

sen takia on aivan välttämätöntä että nämä teollisuuden asiat huomioidaan ja sen takia myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunta päätyi suosittamaan eduskunnalle sitä että lisärakentamista tehdään koska se on olennaista sekä metsäteollisuuden että metalliteollisuuden tarpeiden kannalta

tärkeää on myöskin se että sähköntuotannon omavaraisuusastetta nostetaan niin että sähkön tarve pystytään tyydyttämään ilman tuontia ja sekin edellyttää ydinenergian lisärakentamista suomeen

että hyvä asia sinällään mutta ei niillä toimilla mitä on tehty ole suomen työllisyyden virtaa käännetty vaan koko ajan meidän työllisyys on mennyt huonompaan ja huonompaan

nyt on ensimmäistä kertaa todellinen yritys saada se muuttumaan

niiltäkin osilta kuin energian osuus tuotantokustannuksista on pienempi kaikki tietävät kuinka vaikeaa on sopeuttaa työvoimakustannuksia siihen mitä ne ovat edullisemmissa maissa

mutta suuntaa ei ole saatu käännettyä eikä ole saatu vientiin lisää vetoa kaikilla näillä erilaisilla yrityksillä mitä tähän asti on ollut

arvoisa puhemies